silloin päätös oli että kaikkien lainoppineitten mukaan tontin omistaja omistaa maansa niin syvälle kuin hän sitä pystyy jollakin tavalla hyödyntämään